tämä ajatus että nähdään turvallisuus ja kehitys yhdessä on aivan oikea ja tätä olen valmis jatkossakin edistämään

täytyy kuitenkin varoa sitä että kehityspolitiikasta ei tule turvallisuuspolitiikan jatke ettei kehityspolitiikkaa alisteta sotilaallisen toiminnan välineeksi

ajattelisin näin että meidän pitäisi pyrkiä saamaan nyt todella euroopan unioni ja multilateraaliset toimijat kiinnostumaan tästä konseptista juuri siellä somalian alueella ja siinä varmasti suomikin on mukana sekä ajamassa tätä monenkeskistä yhteistyötä että myöskin osallistumalla siihen

tämä kysymys on loppukesä ja kyselytunti

jos sellainen saadaan aikaan

herra puhemies

suomi käyttää varsin runsaasti kehitysyhteistyövaroja afganistanissa

kun vertaillaan muihin maihin voimme todeta että suomen käyttämät varat suhteessa meidän kehitysyhteistyömäärärahoihin ovat korkeammat kuin eu mailla keskimäärin ja korkeammat kuin esimerkiksi ruotsilla

olemme mukana monipuolisesti kehitysyhteistyössä humanitaarisessa avussa hyvin monipuolisesti kansalaisjärjestöjen toiminnassa humanitaarisessa miinatoiminnassa

mitä määrärahojen tulevaan kehitykseen tulee niin en näe aihetta merkittävään lisäykseen koska meidän tasomme kansainvälisesti vertaillen on jo korkea mutta määrärahojen kasvaessa jonkin verran myöskin afganistanin apu voi lisääntyä ei kuitenkaan aivan siihen tahtiin kuin selonteon liitteessä oli esitetty koska nythän bruttokansantulo on pienentynyt ja ylipäätään euromääräiset määrärahat kehittyvät tulevina vuosina hieman heikommin kuin näitä selontekolukuja tehtäessä ajateltiin

puhemies

suomen punainen risti kirkon ulkomaanapu ja kylväjä yhdistys siellä toimivat nykyään noin miljoonan euron summalla toinen miljoona voitaneen siihen osoittaa lähiaikoina

eupolissa olemme vahvasti mukana

toiminta on luonteeltaan kehitysyhteistyön tyyppistä joten jos siellä vähennetään niin me voisimme kehitysyhteistyövaroilla paikata aukkoja ja tätä kautta toiminta jatkuisi nykylaajuudessaan

herra puhemies

herra puhemies

siihen haluan lyhyesti vastata

suomi toimii afganistanissa kehitysyhteistyössään monenkeskisiä väyliä käyttäen sen vuoksi että maan vaikean turvallisuustilanteen vuoksi kahdenkeskinen toiminta on hyvin vaikeaa

lähinnä toimimme maailmanpankin jälleenrakennusrahaston kautta jota kautta hyvin monipuolisesti osallistumme afganistanin kehittämiseen

urpilainen nosti esille kysymyksen tulevaisuudesta ja myös totesi havainneensa että hallituksessa on tässä ehkä vähän erilaisiakin käsityksiä

tarvittaessa varaudumme antamaan enemmän kuin tähän mennessä on päätetty

tämän hallituksen aikana on hyvin merkittävällä tavalla nimenomaan heikoimmassa asemassa olevien sosiaaliturvaa parannettu ja myös verotuksessa on tehty oikeudenmukaisia ratkaisuja

minun puheenvuoroni kesällä liittyi siihen että esitin että meidän tulisi varautua vetäytymään ensi vaalikauden kuluessa afganistanista

paljon työtä vielä jää tehtäväksi ja hallitus työskentelee loppuun saakka ja valmistautuu sitten jokainen puolue omalta osaltaan seuraaviin vaaleihin

onneksi vielä aika paljon on tehtävää meille kaikille

transatlanttiset suhteet ovat tärkeitä mutta on mielestäni yhdysvaltain aliarvioimista ajatella että he ovat kiinnostuneita vain sotilaallisista asioista

meidän toimintamme kehitysyhteistyössä ja siviilikriisinhallinnassa myöskin pannaan merkille ja sitä arvostetaan ja toisaalta meidän täytyy muutoin edistää transatlanttisia suhteita kuten olen omalta osaltani tehnyt kehityspolitiikan alalla ja niin kuin yritän tehdä myöskin kaupan ja talousyhteistyön kehittämiseksi

meillähän oli pari hallitusta jotka leikkasivat voimakkaasti perusturvaa ja valitettavasti tätä edellinen hallitus ei parantanut ainakaan sanottavasti perusturvaa

muun muassa takuueläke astuu voimaan ja tätä kautta kaikkein pienintä eläkettä saavien perusturvan varassa elävien ihmisten asema paranee

puhemies

heinäluoma joka on ollut itse hallitustyöskentelyssä mukana tietää ettei ole tapana hallituksen sisäisistä keskusteluista kertoa

jos ministeri pekkarinen haluaa täydentää vastaustaan niin se sallittakoon

ensinnäkin tapahtuu laadun paranemista niin että artfn kautta hallinnon tukemiseen annettua rahaa vähennetään ja annetaan enemmän varoja maaseudun kehittämiseen ja tähän mikroluotto ohjelmaan joka hyödyttää erityisesti naisia

määrällistä lisäystä näen mahdolliseksi saada aikaan kansalaisjärjestöpuolella jopa tuplata kansalaisjärjestötuki

siellä on hyviä ohjelmia ja uskon että siviilikriisinhallinnan puolella voidaan jotain tehdä ja olen valmis kehitysyhteistyövarojen kautta edesauttamaan näitä ratkaisuja

herra puhemies

ministeri rehula ja minä omalta osaltani ja muutkin puheenvuoron käyttäjät ovat kyllä hyvin nöyrällä mielellä vastanneet ja myöntäneet että paljon on tehtävää niin että myöskin vaalien jälkeen muodostettavalla uudella hallituksella on kädet täynnä työtä

minä haluan puolestani hallituksen puolesta kiittää oppositiota terhakasta toiminnasta ja toivottaa hyvää joulua koko oppositio kyselytunti kyllä jatkuu joka tapauksessa tämä kysymys on oppositiolle

ensinnäkin humanitaarisesta avusta oli kysymys

se on kolmisen miljoonan euron tasolla nyt siitä toinen puoli varsinaista humanitaarista toimintaa ja sitten on humanitaarista miinanraivaustoimintaa

mieto on syytä todeta että sehän on vain muutama prosentti viljelypinta alasta afganistanissa mutta tietysti erittäin vakava ongelma sekä maan kannalta että kansainvälisesti

minulle kertoi viron suurlähettiläs eräässä kokouksessa että etelässä helmandissa tarvitaan viisi rauhanturvaajaa yhden kehitysyhteistyöhenkilön saattajiksi

sitten on ongelma että hyvin helposti kehitysyhteistyön toteuttajat samaistuvat myöskin tähän sotilaalliseen toimintaan tavalla joka synnyttää epäilyn tämän toiminnan puolueettomuudesta

tätä on tärkeä varjella että kehitysyhteistyötä humanitaarista toimintaa ja sotilaallista kriisinhallintaa hoidetaan kutakin erikseen mutta koordinoiden sillä tavalla että tämä kaikki on mahdollisimman tehokkaasti järjestetty